kunnioitan jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta myös hoitohenkilökunnan

se haluaa poistaa ristiriidan joka suomen laissa on suhteessa euroopan ihmisoikeusjulistukseen joka voimakkaasti takaa omantunnon ja vakaumuksen ilmaisemisen oikeuden yksilönä

edustaja biaudet lukekaapas tämä sieltä tarkkaan

ilmaisunvapaus omasta omastatunnosta on keskeisiä prinsiippejä ja julkisessa virassa työssä yksilönä tämä oikeus on taattu

omantunnonvapaus taataan perustuslaissa uskonnonvapauslaissa yhdenvertaisuuslaissa ja syrjintälaissa

nyt täällä puhutaan aiheesta sellaisella tavalla että tämä kokonaisuus jää kokonaan hämärään

me puhumme hoitajien yhden ryhmän oikeudesta selkeästä oikeudesta omantunnonsyistä kieltäytyä jostakin joka heille on elämän ja kuoleman kysymys

me emme puhu täällä nyt aborttioikeudesta vaan tämän yhden ammattiryhmän oikeudesta kieltäytyä elämän keskeytyksestä

terveydenhuollon ammattilaisten tulee voida hoitaa ammattietiikkansa mukaisesti potilaita ilman että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän

samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen kuten eutanasiassa tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanossa

työntekijät jotka henkilökohtaisen vakaumuksen perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän tulee vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta

tämä ei ole ristiriidassa naisten lakisääteisten oikeuksien kanssa eikä vaaranna naisten henkeä tai terveyttä kuten esimerkit muissa eu maissa osoittavat

tässä kokonaisesityksessä on paljon sellaisia elementtejä joita kristillisdemokraatit viime hallituskaudella olivat ajamassa ja toivoivat että niihin nopeasti puututtaisiin

nyt tässä esityksessä erityisesti keskitytään tähän prosessin sujuvoittamiseen erityisesti valitusmenettelyiden osalta silloin kun turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen

jotta se onnistuisi se vaatii huomattavaa resurssien lisäämistä oikeuslaitoksille etteivät ne täysin tukehdu tässä uudessakaan tilanteessa

myös tämä avustajakäytännön helpottaminen on meistä hyvä asia vaikka tuleekin sitten huolella tuolla valiokunnassa käsitellä se että mitä ohjeistusta siihen laitetaan

se olisi ehdottomasti kuulunut tähän mukaan sen arviointi jotta tällaiset henkilöt joita on hyvin huomattaviakin määriä

suomalainen yhteiskunta tarvitsee asiallista keskustelua meidän maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikasta

täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja vaikeasta aiheesta huolimatta

kari kulmala ja markus lohi puhuivat kyllä todella järkevästi ja olivat ymmärtäneet tämän aloitteen ytimen selvästi

on ollut jotenkin hämmentävää että valiokunta on valinnut painopisteeksi omassa lausunnossaan abortin saamisen oikeuden eikä ole oikeastaan ollenkaan nähnyt mistä tässä koko kansalaisaloitteessa on kysymys ja tässä kieltämättä tulee sellainen ajatus että on ollut voimakasta tarkoitushakuisuutta koko siinä asettelussa kun tästä keskustelusta ja siellä on tämä keskustelu siellä valiokunnassa on käyty

kukaan ei ajattele että se että joku haluaa olla avioliitossaan uskollinen ikukaan ei ajattele että se loukkaisi sen oikeuksia joka haluaa olla uskoton tai tulla petetyksi

mutta kun yhtäkkiä hoitaja tai lääkäri haluaa olla osallistumatta elämän keskeytykseen se onkin jotenkin ihmeellisesti vastaan naisten oikeutta haluta raskaudenkeskeytys

tässä ajatuksenjuoksussa ei ole mitään logiikkaa eikä järkeä joten toivon jos joku näitä puheita kuuntelee ja miettii että oikeasti paneutuisimme siihen mistä tässä kansalaisaloitteessa on ollut kysymys

arvoisa rouva puhemies

kiitos

meillä on keskustalainen pääministeri ja ehkä pitkään aikaan moneen kymmeneen vuoteen maatalous ei ole voinut niin huonosti kuin juuri nyt

meillä on kokoomuslainen valtiovarainministeri ja ehkä sotien jälkeen ei ole koskaan tehty niin merkittäviä leikkauksia koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen

sitten meillä on perussuomalaiset eikä koskaan historiassa ole niin paljon leikattu vähävaraisilta ja pienituloisilta kuin nyt

tuli vain mieleen tämmöinen toteamus että tämä on hyvin erikoinen hallituskoalitio ja jää historiaan näissä ikään kuin täysin vastakkaisissa odotuksissa kuin voisi ajatella että tämä hallituskoalitio tuottaa

jaan kyllä täysin tämän edustaja filatovin huolen tässä että pitää valiokuntakäsittelyssä huomioida ja jotenkin turvata se että molemmat asiat tässä voisivat nyt toteutua toisaalta tämä että oikeuslaitosta ei jatkuvasti alisteta rahan vallan alle vaan nähtäisiin että se oikea vastaus on tietyissä asioissa aina se no ei aina mutta varojen lisääminen erityisesti oikeuslaitokselle tässä kohtaa on todella merkityksellinen asia

parempaa koulutusta parempaa elintarvikelainsäädäntöä maataloutta omavaraisuutta ja parempaa huolenpitoa vähävaraisista

tämä on erikoinen linjaratkaisu että tavallaan kuntien taloutta parannetaan sillä että kuntalaisten maksuja siellä ja täällä ja tuolla koko ajan nostetaan

eli käytännössä hallitus tuhoaa omaa ohjelmaansa siitä että ostovoima nousisi ja kotimarkkinoilta jotka tällä hetkellä ovat ainoat jotka tuottavat meille jonkinlaista kasvua viedään nyt sitten elinvoimaa

tämä on vähän surullista seurattavaa ja vaikka tästä kuinka haluaisi hyvää ajatella niin alkaa olla vähissä se miten siitä voisi ajatella hyvää

käsityksemme mukaan kunnallisen varhaiskasvatuksen tehtävä on ennen kaikkea turvata lapsiperheiden vanhemmille mahdollisuus käydä työssä tai opiskella sekä saada lapsilleen turvallinen ja kehittävä päivähoito siksi ajaksi

päivähoitomaksut on määriteltävä sellaisiksi että ne eivät syö kohtuuttomasti työnteon kannusteita vaan että ne mahdollistavat työnteon ja kannustavat siihen

nyt nämä korotukset pahentavat ratkaisevalla tavalla näitä kannustinloukkuja

ja minä mietin vain sitä kun tämä on nyt tämä linja niin kuin täällä joku edustaja jo kysyi ollaanko tässä tarkoituksellisesti ohjaamassa perheitä siihen suuntaan että lapset laitettaisiin yksityiseen perhehoitoon koska se tämän muutoksen jälkeen on kohtuullisempaa

ja sitten kun tähän samaan yhteyteen tulee tilanne että päivähoitomaksut nousevat aivan oikein täällä oppositio on huolissaan siitä jäävätkö äidit hoitamaan lapsia kotiin

ehkä tätä pitäisi miettiä oikeasti vielä kerran uudestaan voisiko tämä raha tulla jostakin muualta niin kuin kristillisdemokraatit ovat ehdottaneet että panostamalla harmaan talouden torjuntaan syntyisi paljon tuloja

arvoisa herra puhemies

täällä on tänään kuultu monipuolisia puheenvuoroja joissa on avattu tätä ulkomaalais ja maahanmuuttopolitiikkaa hyvin laajasti eri näkökulmista tuotu tärkeitä näkökulmia ja toivonkin että nämä monet näkökulmat ja tosiasiat mitkä on nostettu esiin toisivat muutosta tähän nyt harjoitettavaan politiikkaan ja suuntaan jota meidän ulkomaalaispolitiikassa tällä hetkellä ollaan ottamassa

kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien perheenjäseniltä edellytettäisiin tietyin poikkeuksin turvattua toimeentuloa perheenmuodostamisajankohdasta riippumatta jotta perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä

se on kovasydämistä tulee se ja vielä monta kertaa edustaja elo hädänalaisten ihmisten oikeusturvan ylenkatsovaa sekä ihmisoikeuksia loukkaavaa

kun edustaja eerola täällä istunnossa eilen puhuessaan avasi perussuomalaista maailmankuvaa maahanmuuttolain käsittelyssä oli se paljastavaa ja kuvaavaa perussuomalaisesta unelmien suomesta

sitä on ehkä hieman vaikea ymmärtää koska se on yksi vanhimpia käsitteitä ja sen merkitys on täysin selvä mitä sillä tarkoitetaan

tällä esityksellä taas kerran se hivuttaa ulkomaalaislakia tiukempaan suuntaan eli siihen suuntaan joka perussuomalaisten tavoitteena on ollut jo pitkään

on erinomaisen tärkeää että suomesta tehdään entistä vähemmän houkutteleva maa enää uusien turvapaikanhakijoiden tulla ja että entistä harvempi turvapaikanhakija saisi jäädä suomeen

sitten mitä tulee lainsäädäntöön niin meillä on paljon erityislainsäädäntöä joka huomioi ihmisen tilan tilanteet ja aseman erityistilanteessa

se käsittelyn nopeus tai hitaus mihin tällä on viitattu on loppujen lopuksi sivuseikka jos kuitenkin saadaan rajoitettua tätä uusien tulijoiden määrää ja jos entistä harvempi niistä uusista tulijoista jää

nimittäin siellä on viisi tällaista top vitonen sanaa jotka esiintyvät

ja tässä ne tulevat

sitten mikä on myös erinomaisen hyvä asia on että näitten oikeusavustajien mahdollisuutta osallistua rajataan

arvoisa puheenjohtaja

sen tähden sillä että se muutetaan on myös erittäin pitkälle meneviä vaikutuksia ja näistä vaikutuksista me emme ole olleet valmiita ottamaan selvää koska kun tämä päätös täällä tehtiin kuitenkin aika niukalla enemmistöllä istuin lehtereillä silloin seuraamassa sitä äänestystä niin se tehtiin hyvin paljon tunteen pohjalta ei perustuen siihen mitä ne tosiasiat siellä taustalla olivat

tämä on vähän samanlainen tilanne kuin se kun espoossa jorvin sairaalassa keksittiin tällainen upea tehostamistoimi jota kutsuttiin potilaan läpivientinopeudeksi

niin minä uskon että tämä on ihan teidän vilpitön pyrkimyksenne mutta se oli tietyllä tavalla hienoa kuulla että te itse niin kuin omalla äänellänne täällä kerrotte että tämä on teidän suomenne

saksassa osana työreformia toteutettiin yritysten toivomuksesta erityiset panostukset infraan jotta työtä syntyisi joka puolella ja tavarat ja ihmiset liikkuisivat

suomi joka on kuuluisa kansainvälinen toimija ihmisoikeuksien ja ihmisarvon maana on nyt kääntymässä sisäänpäin itsekkääksi ja rajat hädässä olevilta sulkevaksi maaksi

arvoisa puheenjohtaja

erilaisissa kansainvälisissä seminaareissa saa jatkuvasti vastata kysymyksiin mitä suomessa on tekeillä

mutta vielä korostan sitä että kaikki eduskunnat omana aikanaan omalla istuntokaudellaan muuttavat edellisten eduskuntien lakeja

häpeillen ja posket punaisena siinä sitten yrittää vakuuttaa ihmisille älkää olko huolissanne tilanne on väliaikainen

valiokunnan mietinnössä todetaan

perheenyhdistämisellä tarkoitetaan sitä että suomessa luvallisesti oleskelevan henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa suomeen perhesiteen perusteella

perhe elämän suoja on keskeinen kansainvälisissä sopimuksissa eu oikeudessa ja suomen perustuslaissa turvattu oikeus

perheenyhdistämiselle on kuitenkin mahdollista asettaa tiettyjä edellytyksiä mutta edellytysten on täytettävä suomea sitovat kansainväliset velvoitteet ja perustuslain kirjaukset eli oltava muun muassa oikeasuhtaisia niin että ne eivät rajoita perheenyhdistämistä suhteettoman paljon tai muodostu yksittäistapauksessa kohtuuttomaksi

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lausunut myös että periaatteessa se ei pidä kohtuuttomana vaatimusta että maahan sijoittuneen ulkomaalaisen on osoitettava riittävän itsenäiset ja pysyvät tulot joiden avulla hän voi huolehtia perheenyhdistämisessä tarkoitetun perheenjäsenen perustoimeentulosta

arvoisa herra puhemies

mutta rekisteri on täynnä toimimattomia yhdistyksiä joita ei voi poistaa sieltä ilman että yhdistys itse lakkauttaa itsensä

lisäksi yhdistyksen omaan päätökseen perustuvaa selvitysmenettelyä sekä selvitysmiehen ja purkautuvasta yhdistyksestä varoja saaneen vastuuta selvennettäisiin

tässä esityksessä rikotaan kansainvälistä kohtuullisuuden määritelmää ja aivan varmasti tulemme näkemään suomen euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vastaamassa tämän kohtuullisuuden vaatimuksen rikkomisesta

olen ollut mukana joskus yhdistyksissä purkamassa niitä sillä tavalla että yhdistyksen kokouksessa on ollut yksi henkilö ja se tuntui siinäkin tilanteessa sellaiselta että mikähän tässä mahtaa olla niin kuin yhdistyksen jäsenten kannalta se todellinen legitimiteetti että he kokevat että asiat menevät oikein kun paikalla ei ole muita kuin yksi henkilö yhdistystä lakkauttamassa

mietinnön vastalauseessa on hyvin kuvattu kohtuuttomuudet jotka tähän liittyvät ja kuinka ne olisivat helposti korjattavissa esimerkiksi ottamalla verrokiksi ulosoton suojaosuuden kuten on esitetty

se on mahdollista ja siinä päätetään olemassa olevien varojen jakaminen ynnä muuta

toivon että jollakin tavalla hyväsydämisyys inhimillisyys ja ne kaikki kristilliset hyveet joista maamme on kunnioitettu ja arvostettu voisivat näkyä myös meidän ulkomaalaispolitiikassamme

arvoisa rouva puhemies

haluan myös kiittää hallitusta siitä että tämä sote uudistus on nyt laitettu liikkeelle

soten onnistuminen onkin nyt pitkälti kiinni hallituksen kyvystä sitouttaa eri toimijat yhteistyöhön näiden isojen kysymyksien ratkaisemiseksi enkä millään pysty näkemään että onnistuminen on mahdollista ilman kaikkien poliittisten ryhmien osuutta ja yhteistyötä

yksi on kun aika hyvin tunnen tätä kristillistä kenttää

onkin ollut hyvä täällä huomata että täällä on hyvin laaja näkemys siitä että tämä koko uudistus on toteutettava yhdessä

yksi merkittävimpiä pullonkauloja tulee olemaan eri tietojärjestelmien yhteensovittaminen

siinä on kyllä valtiovallalla ihmettelemistä mistä ne rahat kaivetaan näihin moniin asioihin joita tälläkin saralla tehdään

niitä on ihan joka lähtöön erivärisiä kokoisia ja eri kielillä

mielelläni jatkan tätä keskustelua

keskustelu päättyi

nämä liitännäislaithan annettiin kesällä kesäaikaan ne käsiteltiin ministeriössä lausuntopyyntöjä ei lähetetty eduskuntaryhmille

en millään tavalla voi pitää tällaista valmistelua edes kohtuullisena kun ei edes eduskuntaryhmille kerrota mitä ollaan tekemässä

kristillinen eduskuntaryhmä sai vahingossa tietää tästä kun aktiivinen kansalainen lähetti sähköpostia yhdelle edustajistamme ja kertoi että oletteko kuulleet että tällaiset ja tällaiset muutokset ovat tekeillä

en ihan jaksa uskoa että edustaja marinkaan pitää tätä hyvänä menettelynä että kesäaikaan ikään kuin puun takana kun kaikki ovat lomalla tämmöisiä tärkeitä valmisteluja tehdään

edustaja marin avioliittoon liittyvät lait eivät koskaan ole tekniikkaa ne ovat paljon syvällisempiä kauaskantoisempia

sitten kun tässä edustaja marin mainitsi sellaisen asian että olisimme jotenkin arvostelleet sitä minkälaisia lapsia syntyy sateenkaariperheissä tai minkälaisissa olosuhteissa ovatko he onnellisia tai onnettomia niin ainakaan minä en rohkene sanoa kenenkään perheestä yhtään mitään

mutta sen voin sanoa että kun olen itse lastenkodin kasvatti ei isää ei äitiä ensimmäisen kuuden ja puolen vuoden aikana tätä isättömyyttä ja äidittömyyttä sitä vammaa on tässä sitten hoidettu koko elinikä

itselleni se on aiheuttanut paljon isoja kysymyksiä joihin olen sitten erilaisten terapioiden ja psykiatrien kanssa keskustellessani löytänyt vastauksia

kyllä meillä lastenkodissa oli rakkautta ihan riittävästi sitä oli hyvin paljon siellä sattui hyvä lastenkoti mutta se isän ja äidin läsnäolon puute oli hankala yhtälö

tätä asiaa ollaan perheessä vaimonkin kanssa työstetty kun on joitakin käyttäytymismalleja itselläni joita en ymmärrä joiden juuret sitten löytyvät sieltä että ei ole ollut tätä isän ja äidin mallia

sellaiseen yhtälöön en usko että olisi jotenkin täysin neutraali joku semmoinen tila rakkauden olotila jossa ihmisen persoonaan vaikuttavat eri kehitysvaiheet jotenkin

kaiken kaikkiaan vielä sen verran asiantuntijakuulemisista tuolla lakivaliokunnassa että aivan niin kuin edustaja marin ja myös muut valiokunnan edustajat täällä sanoivat valiokunnan asiantuntijoista suurin osa eivät kaikki mutta suurin osa oli sitä mieltä että tämä muutos ja nämä esitykset seuraavat hyvin sitä avioliittolain muutosta ja ovat siihen katsottuna tarpeellisia muutoksia mutta melkein heti sen jälkeen he siirtyivät näihin ongelmiin joita tässä lainsäädännössä ja esityksessä nyt on

ymmärrän sen että nämä arvolataukset ovat tässä suuret ja itse kuulun kyllä näihin vanhan liiton miehiin pidän sitä miehen ja naisen välistä avioliittoa ainoana oikeana avioliittomuotona

jos joku haluaa jonkun toisen parisuhdemuodon niin hänellä on siihen oikeus mutta lainsäädännöllisesti ei pitäisi luoda semmoisia puitteita joissa luodaan jo lapselle niitä kasvuedellytyksiä joilla hänellä ei ole isää ja äitiä

tässä edustajat filatov ja kontula ovat käyttäneet erinomaiset puheenvuorot ja oikeastaan haluaisin tässä sen tuoda esiin että kun tämä valiokuntaan aikanaan tulee niin muistettaisiin käydä keskustelua siitä että suomessa kristilliset järjestöt lähettävät erittäin paljon työntekijöitä ympäri maailmaa niin sanottuun lähetystyöhön

kun aikanaan tässä muutama vuosi sitten nämä lähetystyöntekijät otettiin tämän yleisen työehtosopimuksen piiriin niin se käytännössä tarkoitti sitä että kun he hyvin pienelläkin työtulolla siellä lähetetyssä maassa jossa elintaso oli aivan erilainen pystyivät sitä työtään tekemään niin yhtäkkiä heille oli pakko maksaa moninkertaista palkkaa tästä työn tekemisestä

se johti siihen että monet järjestöt joutuivat kutsumaan nämä lähetystyöntekijät takaisin kotiin koska se rahasumma joka oli käytettävissä tähän työhön ei enää riittänyt niin monen työntekijän työllistämiseen

sittemmin siihen on löydetty jonkinlainen oikotie jossa on ikään kuin voitu yhdessä sopia että tyytyy vähempään palkkaan kuin mitä työehtosopimus sanoo mutta siinä riskinä on ollut se että jos joskus myöhemmin tulee katumapäälle ja päättääkin pyytää sen erotuksen takaisin niin aina sen varmasti oikeudessa voittaisi

olisi ollut hyvä jos tässä yhteydessä olisi pohdittu enemmän myös tätä problematiikkaa vaikka se ei ehkä ole niin tuttu tuolla työvoimahallinnossa